monilta osin valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehysten osalta on pitkälti tyhjän päällä sillä tulevat vuodet tulevat olemaan vaikeita lamavuosia

ihan heikoimpia

jos vertaillaan puolueiden vaalilupausten ja käytännön politiikan välisiä eroja niin kisan voittaa yleensä vasemmistoliitto mutta nyt ykkönen on demarit

silloin kuitenkin on järkevintä pitää ensin huolta olemassa olevasta tieverkosta sen jälkeen rakentaa uutta sen verran kuin siihen jää resursseja

ministeri häkämies juuri ennen ekn palvelukseen siirtymistään ajoi läpi tulevan työnantajansa toiveiden mukaisesti rekkojen painojen ja mittojen korotukset

arvoisa puhemies

suurin osa maamme teistä on yksityisteitä

tämä aiheuttaa suuria lisäkustannuksia sekä lisärasituksia tieverkolle eikä se ole ekologisestikaan järkevää

silloin esimerkiksi paavo lipponen heristi sormeaan telkkarissa ja piti perusteettomana pelotteluna sitä että suomi joskus luopuisi markasta

kysyn ministeriltä

mikä on arvionne siitä kuinka paljon valtio voisi tai paremminkin kuinka paljon valtion pitäisi osallistua yksityisteiden kustannuksiin

sen jälkeen kehua retosteltiin eläketulovähennyksen noston vaikutusta mutta senkin osalta lopputulema on hyvin karua kerrottavaa

edustaja hautala koska edustaja meilläkin

näin ollen demareiden lupaus oikeudenmukaisuudesta on vain härskiä poliittista peliä koska kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä rangaistaan kaikkein eniten

toki köyhien kurittaminen on johdonmukaista kokoomuslaista politiikkaa mutta että myös demarit ovat samaa mieltä se tulkoon mahdollisimman monen eläkeläisen tietoon ennen eduskuntavaaleja

nykyinen lama johtuu osin kansainvälisestä kehityksestä

jos vaalit ovat ajallaan niin käytännössä maa ajelehtii hallitsemattomasti jopa ensi syksyyn saakka sillä vaalienjälkeinen uusi hallitus pääsee tositoimiin vasta kesän jälkeen

herra puhemies

demarit näyttävät hiihtävän kaksilla suksilla ja eri suuntaan

eksoten hallituksen puheenjohtaja demari marja liisa vesterinen ja varapuheenjohtaja kokoomuslainen ilpo hakula kirjoittivat lappeenrannan uutisissa näin

hallituksen esitys uudeksi sote laiksi mitätöi häikäilemättömästi asiantuntijoiden näkemykset jotka nyt on uhrattu kuntien pakkoliitosten ja vastuukuntamallin alttarille

sote uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli perusterveydenhuollon vahvistaminen sekä erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon ja sosiaali ja vanhuspalvelujen toimin nallinen ja hallinnollinen integrointi

hallituksen sote linjaus vastuukuntineen keskittyy hallintoon ja siinäkin vain monimutkaisuuden ja hallintoportaiden lisäämiseen

kysynkin ministeriltä

perussuomalaisten kunta ja sote uudistus lähtee siitä että peruskuntaa laajemmalla väestöpohjalla eli piirikunnissa hoidettaisiin vain ne asiat jotka vaativat laajan väestöpohjan

kokoomuksen kansanedustajista vähintään kolmannes kannattaa samantyyppistä ratkaisua

tässä tilanteessa hallituksen ja hallituspuolueiden pitäisi todellakin tunnustaa tosiasiat ja heittää sote ja kuntasekoilu historian roskatynnyriin

on nimittäin harmillista jopa suorastaan edesvastuutonta että historiallisen suuri uudistus perustuu mututuntumaan siis siihen että väestön ikääntyminen ja monet muut ongelmat ratkeavat kuntakokoa kasvattamalla

jos venäjä esittäisi suomen liittämistä venäjään ja kansanäänestys järjestettäisiin virkkusen mallin mukaisesti niin tuskinpa me hyväksyisimme lopputulokseksi kummankin maan yhteenlaskettua tulosta elikkä suomen venäjään liittämistä

esimerkkinä olkoon usan dollari

toisin kuin katainen talousoppineet korostavat joustavia valuuttakursseja eivät keinotekoisesti kiinnitettyjä ja markkinoilla väärin hinnoiteltuja valuuttoja

kuntien alasajoja perustellaan erityisesti väestön ikääntymisellä

silloin korostetaan että varsinkin maaseutukuntien ikärakenne tulee olemaan kaupunkeja huonompi

se toki pitää paikkansa mutta silloin unohdetaan tai ei haluta huomata että tilanne ei muutu miksikään kuntarajoja siirtämällä

ruotsin ei ole tarvinnut syytää kruunujaan kreikan pelastamiseen eikä maa osallistu tulossa olevaan transaktioveroon eikä pankkijärjestelmän kriisinhallintarahastoihin

siten pelottelu tällä asialla on täysin perusteetonta

risto ja muilla keinoilla

tutkimustieto nimittäin kertoo että kuntaliitoskuntien palkkamenot kasvoivat muita kuntia enemmän liitosta seuranneiden kymmenen vuoden aikana

tämän tiedon luulisi vaikuttavan enemmän kuin mututuntumaan perustuvien väitteiden suuren kunnan yksioikoisesta paremmuudesta

mutta sanoisin että silloin pukki on kaalimaan vartijana koska koko revohka käynnistettiin silloin kun hallintoministerinä oli mari kiviniemi

kyllä silloin ministeriön taholta kaikin keinoin painostettiin myös kouvolan seudun kuntia yhteen ja yhtenä piiskana oli nyt jo kuopattu paras hanke ja silloinen kansanedustaja markku laukkanen

koululuokassa on yhtä monta oppilasta kunnan koosta riippumatta ja yksi käsipari ehtii hoitamaan yhtä monta vanhusta kunnan koosta riippumatta

kunkin kunnan menestys on kiinni lähinnä johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden kyvystä hoitaa kunnan asioita pitkällä aikavälillä

yhtä hyvin meillä on erikokoisia kuntia joiden talous on kuralla

ongelma siirtyy vain osaksi isompaa kuntakokonaisuutta

ja mikä pahinta tuo päätös ei kykene ottamaan paikallisia oloja yhtä hyvin huomioon kuin aikaisemmin pienemmän kunnan aikana

hallituksen sote sekoilulle ja kuntien alasajolle ei saatu stoppia täällä eduskunnassa

perussuomalaisten ja keskustan eduskuntaryhmät ovat tänään vedonneet kuntapäättäjiin näin

on korostettava palvelujen säilyttämisen tärkeyttä sekä kuntien välistä yhteistyötä

tässä vaiheessa ei ole tarvetta tehdä päätöksiä hallituksen vaatimalla tavalla

selkosuomeksi sanottuna nyt käynnistyy vastarintaliike lähipalvelujen ja lähidemokratian puolesta